kyllä meidän tehtävänämme on sitä lievittää ja tämänkin alueiden kehittämislain yhtenä tarkoituksena on tasoittaa tätä ja nostaa alueiden vahvuutta niiden omista kehittämismahdollisuuksista lähtien ja sitten alueilla sitoutua tähän kehittämiseen ja sitä tukea

tässä vastakkainasettelussa nousee mieleen se vanha satu jota lapsille kerrottiin ja muistan itsekin kuulleeni ja varmaan suurin osa edustajista jossa ruumiinosat kiistelivät kuka on tärkein

huomaan että aika loppuu niin että otan vain yhden asian esille ja se on se kuuleminen

tässä yhteydessä nousee koko julkisen talouden hoitamisen ja talouspolitiikan kannalta kolme keskeistä asiaa

kuntien lausunnot olivat pääosin hyvin kriittisiä sitä perusratkaisua kohtaan vaikka oletettavaa on ja olisi toivonut että kaikki kunnat sanovat että uudistaminen on välttämätöntä mutta se on toinen juttu mikä on uudistuksen sisältö

nyt näissä keskusteluissa on useamman määrärahan kohdalta kerrottu että nyt on lisätty niin ja niin paljon esimerkiksi tienpidon määrärahoja

kannatan edustaja pekkarisen tekemää epäluottamuslause ehdotusta

nyt on tärkeää muistaa se mihin verrataan

silloin nähdään onko lisätty vai ei

kehys on vasta tietynlainen aikomus periaatepäätös mutta budjetti on vasta budjetti ja tämä antaa väärän kuvan

arvoisa puhemies

totean vielä tästä ponnesta että tämä on osoitettu valtioneuvostolle että valtioneuvosto antaa hallintovaliokunnalle tämän selvityksen

kansalaiset menevät sekaisin siinä mitä todella on tapahtunut onko lisätty vai ei

jos kerran ensi vuonna on tultava vähemmällä rahalla toimeen kuin tänä vuonna se merkitsee vähentämistä vaikka kehyslinjaukseen verrattuna siinä olisi pientä lisäystä

haluan tähdentää vielä sitä että tässä ei ole kysymys tutkimuksesta eikä selonteosta vaan selvityksestä juuri siksi että keskustelussa ja päätöksenteossa tarvitaan ajantasaista tietoa

tulen tässä puheenvuorossani kiinnittämään huomiota lähinnä vain tähän kiinteistöveron poistamiseen verotulontasauksesta

toinen asia johon kiinnittyy huomio tässä on tämä liian tiukka sitoutuminen kehykseen

se on sinänsä tärkeää mutta esimerkiksi tämän lapsilisäleikkauksen kohdalla se kokonaisvaikutus on arvioitava aina

sinänsä merkittävä asia on myös tämä valtionosuuden leikkaus ja varsinkin kun se tehdään sillä tavalla että se kohdistetaan nimenomaan valtionosuusleikkaukseen

jos lapsilisiä on leikattu niin sitten sitä yritetään kompensoida verovähennyksillä koska verotulopuoli ei ole kehyksessä mutta menopuoli on

mutta mikä on kokonaisvaikutus

arvoisa puhemies

yksinkertaisinta olisi että leikkauksesta olisi luovuttu tai olisi leikattu vähemmän mutta nyt varsin konstikkaalla tavalla yritetään verovähennyksen kautta hoitaa

mutta ongelmallinen on tämä kiinteistöveron poistaminen verotulontasauksesta

kaiken kaikkiaan näissä budjettitalouteen liittyvissä toimenpiteissä on vaikuttavuuden arviointi erittäin tärkeää että ne eivät perustu mielikuviin vaan todella on arvioitu miten tähän kohtaan tehty leikkaus vaikuttaa laajasti ettei säästetä kustannusvaikutuksista piittaamatta

olen pahoillani siitä että joudun käyttämään aika kriittistä kieltä ja olen pahoillani myös siitä että ministeri virkkunen ei ollut paikalla esittelemässä tätä lakiehdotusta eikä ole myöskään paikalla kun eduskunta antaa tästä asiasta vastausta

aluksi on todettava että harvaa lakiehdotusta on valmisteltu niin keveästi ja huonoin perustein kuin tätä kiinteistöveron poistamista verotulontasauksesta

me emme ole missään vaiheessa esittäneet että toteutetut kuntaliitokset pitää purkaa

arvoisa puhemies

ja on tilanteita joissa johonkin momenttiin kannattaa lisätä koska se aiheuttaa sitten toimintojen muutoksia niin että kokonaisvaikutus on tulojen kannalta positiivinen ja voi aiheuttaa myös menosäästöjä

me keskustelemme ja väittelemme tässä koko budjetin kokonaissummaa peilaten loppujen lopuksi aika pienistä summista

siellä toteutettiin aikanaan suuri kuntareformi siellähän terveydenhuolto on maakuntatasolla mutta sen reformin jälkeen siellä on jonkun verran otettu takapakkia eli joitakin isoja kuntia on jaettu uudelleen

tämä käsiteltiin edustaja kimmo sasin johtamassa taloustyöryhmässä ja hyvin vähäisellä keskustelulla niin olen usealta taholta kuullut se kuitattiin

en tarkoita sitä etteivätkö nämä määrärahat olisi merkittäviä ja niiden vaikuttavuus merkittävä mutta kun valtakunnan taloudellinen tilanne on huonompi kuin vakava niin nyt meidän täytyy yhdessä löytää ja hakea ratkaisuja ja olla niiden takana

arvoisa puhemies

koko budjetin kannalta meidän taloutemme kannalta oleellinen asia on kasvu talouden kasvu ja siihen kohdistettavat toimenpiteet

tätä asiaa ei myöskään perustella kovin paljon lain perusteissa miksi tämä tehdään

se tuodaan esille että kiinteistöveron tuotto on vakaa ja sitä perustellaan myös että halutaan vahvistaa kiinteistöveron osuutta kuntien tulopohjassa

vetoan tässä yhteydessä omalta osaltani voimakkaasti siihen että erityisesti sdp vaikuttaisi myös siihen että yhteiskuntasopimus tehdään

nyt on se tilanne että meidän täytyy yhdessä rakentaa pohjaa tulevaisuudelle ettei tulevaisuudessa lähtölava mene liian alas

se on sellainen suuri yhteinen asia johon pitää tarttua vakavasti ja erityisen otollinen aika sellaiseen on silloin kun eletään taloudellisesti vaikeaa aikaa

mutta nyt kun katsotaan korottavatko ne kunnat joissa kiinteistöverolla on suuri merkitys kiinteistöveroprosenttejaan eivät näytä korottavan

arvoisa puhemies

sitten kun olemme kuulleet tässä sdpn perusteellisesti laadittua vaihtoehtobudjettia niin tunnustus siitä että olette tehneet paljon työtä mutta jonkun verran eikä vain jonkun verran uskottavuutta heikentää se että teillä on ollut neljän vuoden ajan valtiovarainministerin salkku ja te olette päässeet täysin rinnoin toteuttamaan omaa näkemystänne ja nyt sitten tuntuu että kesän aikana ja alkusyksyn aikana olisi löytynyt viisastenkivi niin että rupeaa aurinko paistamaan

arvoisa puhemies

tällaisena aikana kun elämme on erityisesti huolehdittava niistä ihmisistä jotka ovat taloudellisesti heikoimmassa asemassa

on surullista todeta se että tämä budjetti leikkaa heiltä eniten

tätä perustellaan hyvin keveästi ja samalla sitten jätetään jokseenkin arvioimatta tämän asian vaikuttavuus mitä se vaikuttaa kuntatasolla

kuntien väliset erot tulevat voimakkaasti kasvamaan

ei tämä ole oikein uskottavaa ja se ei tarkoita sitä ettei niitä näkemyksiä mitä te esitätte oteta huomioon niitä pitää ottaa huomioon meidän yhdessä pitää esittää ratkaisuja

todetaan että tasauksen tarkoituksena on turvata kaikille kunnille taloudelliset edellytykset järjestää asukkailleen yhdenvertaiset peruspalvelut kohtuullisella kunnallisverorasituksella ja maksutasolla

arvoisa puhemies

me elämme tänä päivänä juuri tänä päivänä ministeri rinteen valmisteleman budjetin aikaa ja jos kaikki hyvät asiat olisivat siinä toteutuneet meillähän olisi talous valtavassa kasvussa mutta kun ei ole silloin me tarvitsemme vakavasti otettavia toimenpiteitä ja niitä täytyy yhdessä valmistella

aluksi totean sen että valiokunta esittää tai loska lentää turvallisuusjaosto

nyt tämä tarkoitus jätetään sivuun koska kuntien välisiä eroja kärjistetään

tässä lakiehdotuksessa on kyllä todettu suurin menettäjäkunta ja suurin voittajakunta ja sitten arvioitu maakunnittain mutta mitä tämä todella vaikuttaa sitten kuntien mahdollisuuksiin hoitaa tehtävänsä sitä ei arvioida

on ollut hyvä todeta se että perustavoitteista työllisyydestä talouskasvun välttämättömyydestä uusien toimialojen elpymisestä ja syntymisestä viennin kasvusta olemme hyvin yksimielisiä

jaa jaa jaa tilan työ tämä keskustelu on välillä hyvin surullista väittelyä ja se ei johda tulokseen

palaan tähän asiaan vielä tarkemmin

minä ymmärrän sen ja on hyväksyttävääkin että tietyllä lailla poliittista retoriikkaa on mutta kyllä siinä pitää olla uskottavuutta

sinänsä hyvin tyhjentävästi todetaan että ne menettävät kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa vähenevien valtionosuuksien vuoksi

ne kaikki vaikuttavat siihen että meille syntyy lisää työpaikkoja

suomi on erittäin vientiriippuvainen maa ja siksi meidän täytyy toimia niin että meidän vientimme kääntyy uudelleen kasvuun

suotta ei perustuslakivaliokunta kiinnitä huomiota siihen että tämä ei ole tyydyttävä vaan tätä pitäisi seurata mihin tämä johtaa

on tärkeää tietysti että saa näkyviin oman näkökulmansa me olisimme tehneet toisin mutta kun on ollut valta tehdä toisin niin silloin siitä asiasta menee vähän uskottavuutta

tässä hallintovaliokunnan mietinnössä todetaan kyllä että jo luonnostaankin näitä asioita seurataan mutta tämän merkittävyys on niin suuri että olisi pitänyt erikseen antaa tästä asiasta lausunto

on ollut vähän hämmentävää seurata opposition kannanottoja siitä millä tavalla tämä kasvu käynnistyisi tai vauhdittuisi

yksi mielikuva on se joka on saatu aika onnistuneestikin mediassa läpi miten hallituksen tämän hallituksen leikkaukset ovat kurjistaneet ihmisten tilannetta

sen lähtökohtana on puolustusvoimien nykyisten tehtävien jatkuminen yleisen asevelvollisuuden toimivuuden varmistaminen sekä puolustusperiaatteen kehittäminen alueellisen puolustuksen pohjalta

eivät tämän hallituksen leikkaukset ei yksikään niistä ole vielä käytännössä me elämme rinteen budjetin aikaa

on kuitenkin todettava se että se tehtiin siinä tilanteessa kun edellinen hallitus oli muutama kuukausi aiemmin lopettanut työnsä ja edellisen hallituksen valtiovarainministeripuolue oli sdp

en halua syyllistää mutta että tässä muutaman viikon aikana olisivat valot syttyneet ja olisi keksitty joku aivan uusi toimenpide jota ei hallituksessa ollessa sitten toteutettu kyllä tilanne on vähän niin että pitäisi uskoa itsekin siihen mistä puhuu

vieläkin pitää paikkansa se vanhojen ja menneiden vuosikymmenten eli tämän tasavallan rakentajien yksi peruslause

minä lopetan tämän ja totean että tämä esitys tällä tavalla valmisteltuna ja tällä tavalla eduskuntaan tuotuna vie paljon luottamusta siihen että asiat halutaan hoitaa oikeudenmukaisesti ja hyvin

me olemme yhteiskunnassa jossa olemme tottuneet sopimaan ja siksi ei kannata kylvää epäluuloa ja voi sanoa myrkkyä tähän asetelmaan vaan rohkaista sopimaan

on erittäin tärkeä asia se mistä ovat oppositionkin edustajat puhuneet että meillä pitää olla yhteenkuuluvuuden henkeä ja yhteishenkeä siihen että me saamme nämä talouskasvutavoitteet toteutettua

valiokunta toteaa että uudistuksen valmistelun aikanakin on tärkeää pitää kiinni suomen puolustuskyvyn turvaamisesta ja turvallisen tehokkaan ja motivoivan varusmiespalveluksen suorittamisen varmistamisesta kohdentamalla voimavaroja erityisesti varusmiesten koulutuksen järjestämiseen

mutta ei hallitus voi olla toimettomana joutilaana ettei olla rakentamassa vaihtoehtoja jos ei tätä sopimusta synny

kun tässä on nyt keskusteltu näistä selvityksistä niin on luonnollista että ne määräajat mitä laissa on on tarkoitettu noudatettaviksi

mutta talouskasvu ei synny retoriikalla vaan konkreettisilla toimilla ja tässä tarvitaan kaikkien panosta

selvitystyötä varten ei ole käytettävissä riittäviä tietoja sote järjestämisestä

maastovuorokausien lentotuntien ja alusvuorokausien vähentäminen vaikuttaa vääjäämättä varusmiesten koulutustasoon ja vaikeuttaa varusmiespalvelulle asetettujen tavoitteiden saavuttamista

mielenkiintoista on sitä mitä me nyt puhumme niin kuin edustaja korhonen tuossa äsken totesi seurata sitten myöhemmin

toisaalta kuitenkin reservin kertausharjoitusten vähentämisestä saaduilla säästöillä pystytään jonkin verran hillitsemään varusmiesten koulutukseen liittyvien harjoitusten määrän supistamista

mutta se että lähdettäisiin vain poliittisen paineen vuoksi selvittämään huppu silmillä tietämättä tilanteesta ja tietämättä oikeastaan mihin pyritään ei ole lain tarkoitus eikä voi olla

ymmärrän että oppositio tulee omissa puheenvuoroissaan kertomaan että se on mahdollisesti joistakin asioista eri mieltä hallituksen kanssa

sekä tuomittava

sitten kun on tilanteita niin kuin on tälläkin hetkellä että on kuntia jotka oma aloitteisesti selvittävät kuntaliitosta niin sehän on ihan vapaaehtoista ja hyväksyttävää ja kannatettavaa eihän siinä mitään

olen hyvin samaa mieltä

näin meidän täytyy toimia jotta saamme yhteisesti yhteisillä ponnistuksilla talouden elpymään

valiokunta pitää tärkeänä että vähennyskohteita harkittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kotimaisen puolustusteollisuuden tuotannon turvaaminen pitkän aikavälin huoltovarmuuden varmistamiseksi

ei tämä ole tällä lailla mustavalkoinen asia

ei keskusta kehota ketään olemaan noudattamatta lakia mutta täytyy myös muistaa mitä tämä säädettävä laki tarkoittaa käytännössä

on erittäin vahingollista se jos meistä osa jää tavallaan katsomosta katsomaan että saapa nähdä mitä tässä käy

arvoisa puhemies

tässä tilanteessa valiokunta korostaa että vapaaehtoisella maanpuolustustyöllä on oma suuri merkityksensä

me jokainen voimme emme vain eduskunnassa vaan niillä paikoilla ja niissä tilanteissa missä toimimme edesauttaa sitä että talous kääntyy kasvuun

arvoisa puhemies

tämä kuntarakennelaki on hyvin merkittävä kauaskantoinen vaikuttaa moniin asioihin ja jos tämä tällaisena toteutuisi sen vaikutus on vuosikymmenten mittainen

se on kiinni myös monista pienistä tekijöistä mutta ennen kaikkea tähän vaikuttaa se syntyykö meillä luottamus siihen että suomessa kannattaa yrittää tehdä töitä ja ponnistella yhteisesti

tämä vaikuttaa hyvin syvällisesti koko meidän kansanvaltaiseen yhteiskuntaan sen toimivuuteen ja voi sanoa yksilön asemaan

siitä kaksi kolmasosaa on reserviläisille suunnattua sotilaallisiin valmiuksiin liittyvää koulutusta ja kolmannes kaikille kansalaisille avointa varautumis ja turvallisuuskoulutusta

ei tällaista pitäisi nopeasti muutaman viikon kuluessa viedä läpi arvioimatta mihin kaikkeen se vaikuttaa